kysyn teiltä peruspalveluministeri

sitten kolmantena asiana haluan ottaa kyllä edelleenkin esille tämän hallituksen ja myös ministeri virkkusenkin paljon puhumat ja vähän paheksuvatkin sanonnat ja lausumat kuntayhtymistä ja himmeleistä

no minä tiedän myös sen verran aikaa olen itsekin saanut kuntapolitiikassa olla mukana että tiedän niitten epädemokraattiset elementit ettei valita suoralla vaalilla sinne luottamushenkilöitä

mutta jos vaihtoehtona sitten on suurkunta jossa laitetaan lukuisa joukko kuntia yhteen ja myös sieltä pitkistä matkoista harvaan asutuilta alueilta kuntia siihen keskuskaupungin kylkeen niin ei se demokratia parhaiten kyllä siinäkään toteudu

muutama sana tähän teemaan jota on useita kertoja tänäänkin jo kerran aikaisemmin käsitelty tässä salissa ja tullaan muuten vielä käsittelemäänkin monta kertaa tämän vaalikauden aikana

minun käsitykseni on että hallitukselta kyllä meni prime time aika korottaa perusturvaa kokonaisuudessaan ja keskustan kritiikki jota tässä edustaja rehula edellä toi esille liittyy nimenomaan siihen että keskustassa katsotaan että hallituksen perusturvapolitiikka on valikoivaa

kuntayhtymistä haluan kyllä sen toistaa onko hallitus toden totta lopettamassa esimerkiksi ammatillisen koulutuksen järjestämisen koulutuskuntayhtymien kautta joka on minusta erittäin järkevä tapa järjestää ammatillista koulutusta tai mitä tehdään todellakin nykyisille yleensä maakuntapohjaisille sairaanhoitopiireille

perus pienempään peruspäivärahaan työmarkkinatukeen ja sitten kun on olemassa tämä sidos ansiopäivärahaan ansiosidonnaiseen tietysti sinne

sitten totean vielä hallituksen ja hallituspuolueitten edustajien viimeksi edustaja kiljusen sanontaan siitä että nyt tarvitaan ne vahvat seudulliset peruskunnat sitä kautta tulee hyvä

en ole kyllä kuullut hallituspuolueitten edustajien kovin paljon kantavan huolta niistä ulkopuolisista alueista harvaan asutuista pitkien matkojen kunnista mitä siellä tapahtuu

olen samaa mieltä kuten aiemminkin tässä salissa että se oli nimenomaan arvovalinta hallitukselta että valikoitiin nimenomaan nämä työttömät joiden turvaa tässä parannetaan

tämä on minusta se asia josta on ihan oikeasti hallituspuolueitten ja keskustan välillä todellinen linjaero

kai meillä jokaisella kun lähdetään suoriin kansanvaaleihin mukaan on ensimmäisenä motiivina se että halutaan vaikuttaa asioihin halutaan tehdä parempaa yhteiskuntaa

minä näen niin että helpolla sosialidemokraatitkin aina sanovat että kukin vuorollaan kukin vuorollaan ja että työmarkkinatukea ei ole pitkään aikaan korotettu

totta kai keskusta haluaa että kaikkein pienimpiä työttömyysturvan osia nimenomaan työmarkkinatukea ja tätä peruspäivärahaa korotetaan mutta eihän tämä mikään vuoropelijärjestelmä voi olla

tässä työmarkkinatuen tarveharkinnan poiston osalta olen jäänyt tämänkin päivän keskustelujen osalta miettimään sitä että ikään kuin keskusta olisi tässä ajamassa jonkinlaista huonoa sosiaaliturvapolitiikkaa että pidetään jokaisesta huolta

minä haluan myös korostaa ihmisten omaa vastuuta vastuuta läheisistä niin pitkälle kuin pystytään tekemään mutta kaikilla vanhemmilla tai puolisoilla ei kyllä sitä taloudellista vastuuta pysty enää muiden osalle sitten ulottamaan ja siitähän tässä on nimenomaan kysymys

nämä tulorajat työmarkkinatuen osalta ovat todella pienet

eihän tämä voi tällä tavalla olla

minä olen sitä mieltä että nyt olisi pitänyt pystyä tekemään tämä uudistus perusturvan kokonaisuuden kannalta laittaa vaikka vähän pienemmät korotukset mutta se olisi koskenut kaikkia samalla tavalla

perustan tämän sille että kaikki tietävät että lähikuukausina on enemmänkin vuorossa uusia leikkauksia ja veronkorotuksia kuin mittavia uusia uudistuksia perusturvan puolelle

aion huomenna kiirehtiä tätä kokonaisvaltaista analyysiä ja sen jälkeen meidän pitää suomessa arvioida sitä mitä me teemme

mutta nämä selvitykset on ensin saatava onko mitä tehtävissä

sitten joukkoliikennerahoista totean sen että olen erittäin harmissani siitä että siellä on niitä supistuksia sen myönnän aivan aidosti

täällä ei kertaakaan tässä keskustelussa ole mainittu valtiontalouden kehyksiä eikä myöskään sitä että tuleva hallitus aikoo tasapainottaa valtiontaloutta

mutta tässä toivon että joukkoliikennerahojen ja myös näitten vrn ostoliikennerahojen osalta pystyttäisiin säilyttämään edes nykytaso

me emme mitenkään olisi voineet tätä rahaa ottaa taas sieltä kaukoliikenteen puolelta ja bussiliikenne on jo nyt tänä vuonna vaikeuksissa kun on pari miljoonaa vähemmän ollut sitä rahoitusta kuin edellisenä vuonna

totean että ensinnäkin niiden ruuhkamaksujen osalta selvitys valmistuu vuodenvaihteessa ja innostan ja kannustan kyllä meitä itse kutakin käymään keskustelua olisiko aihetta ottaa pääkaupunkiseudulla ruuhkamaksut käyttöön ja käyttää niitä rahoja sitten vaikka joukkoliikenteen tukemiseen täällä pääkaupunkiseudulla

vinjettimaksut ovat olleet minulla toiveena että ne laitettaisiin myös kuorma autoliikenteelle ja erityisesti venäläiselle liikenteelle mutta kun sattuu olemaan niin että vmssä tulkitaan että se ei ole tiemaksu vaan vero niin ei ole oikein edennyt se vinjettimaksun valmistelu heillä

no sitten pidemmän aikavälin kysymys voisi olla tämmöinen yleinen tiemaksu mutta se tarkoittaisi sitä että meidän pitäisi luopua kyllä tästä nykyisestä hankintaan ja omistamiseen perustuvasta autoverotusjärjestelmästä

sellaisia malleja tällä hetkellä ei yksinkertaisesti ole meillä olemassa eivätkä nämä kustannukset siinä miten näitä maksuja kerättäisiin saisi olla kohtuuttomat

melkein ajattelisin että antaa tämän kokeilun ensin olla muissa maissa ja saataisiin sitä kautta niitä hyötyjä sitten ja kokemuksia aikaiseksi

totean vielä lähiliikenteen osalta että jos liikenne ja viestintäministeriö on se toimivaltainen viranomainen vrn kanssa kaukoliikenteen osalta niin ensi vuoden alusta se kyllä niin on että se on hsl joka on se toimivaltainen viranomainen

minulla on se käsitys että tänään on käyty näitä neuvotteluja hsln ja vrn osalta mutta en ole kuullut sitä miten he ovat siellä sen sitten ajatelleet

perusväylänpidon rahoista totean aivan lopuksi sen että kun sanoin että me tarvitsemme ensi vaalikaudella uusia rahoitusinstrumentteja tänne kehittämishankkeitten puolelle niin ainoastaan sitä kautta me saisimme väljyyttä tänne perusväylänpitoon

siitähän tässä on kysymys

miksi tapahtui näin

erityisesti haluan tässä puheenvuorossa esitellä kuntatalouden tilaa kunta asioita ja lyhyesti myös julkisen palvelun digitalisointia ja jos aikaa jää niin pari sanaa myös kokeilukulttuurista

ensinnäkin hallituksen toimista kuntataloutta koskien totean sen että kuntatalouden tilannekuva ja haasteet ovat meidän kaikkien tiedossa varmastikin kuten erityisesti yleinen heikko taloustilanne korkea työttömyys ja verotulojen hidastunut kasvu kuntien velkaantumiskehitys julkisen talouden tervehdyttämisvaatimukset kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisen tarve

kuntatalous on nähtävä osana julkista taloutta ja nyt ensimmäistä kertaa kuntatalousohjelma on osa julkisen talouden suunnitelmaa jtsää ja kuntataloudelle on asetettu myös oma tasapainotustavoite ja sitova menorajoite jolla rajoitetaan valtion toimenpiteistä aiheutuvaa painetta

hallituksen tavoitteena on siis ensinnäkin vakauttaa ja tasapainottaa kuntataloutta sekä toiseksi vähentää kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja velvoitteita ja tällä tavalla vahvistaa julkista taloutta

näin olen eri tutkijoitten ymmärtänyt sanovan ja minä en sitä kyllä allekirjoita että tällä vaalikaudella ei olisi tehty mitään että on pelkkää miinusta näkyvissä

en oikein pysty näkemään sitä jos meillä on nyt valinta että lähdetään julkista taloutta tervehdyttämään että enää olisi elvytyspolitiikan vuoro

me kirjasimme hallitusohjelmaan tiettyjä kärkiasioita tähän liittyen ja nostan oikeastaan vain yhden lyhyesti esitellen

arvoisa puhemies

kannatan edustaja rehulan tekemää esitystä eli sitä että mietintöön sisältyvä keskustan ja perussuomalaisten yhteinen vastalause otetaan käsittelyn pohjaksi

minä ymmärrän ja niissä on paljon kehitettävää myös siellä tampereen suunnalla mutta sitten joskus aina tuntuu siltä että onko valtio se ainoa osapuoli joka niissä on se kehittäjätaho

on todella vaikeaa ymmärtää sitä miksi hallitus ei voinut tuoda eduskuntaan sellaista esitystä joka olisi yksiselitteisesti kieltänyt mielikuvamainonnan sekä kieltänyt alkoholimainonnan kaikissa yleisö ja urheilutilaisuuksissa joihin myös alaikäisillä lapsilla ja nuorilla on pääsy

eli tulorekisterihän tarkoittaa sitä että meillä on reaaliaikaisesti meidän kaikkien tulot olipa kysymys työtulosta tai sitten sosiaaliturvatuloista tai kela tuloista

tiedän että siellä valmistellaan sitä aiesopimusta tampereen seudun osalta ja minusta tässä olisi hyvä että sillä alueella on myös oma aloitteisuutta ja joskus jos halutaan sitä palvelutasoa parantaa niin siihen myös laitetaan omia panostuksia

on esitettävä kysymys

viittaan todellakin siihen että kun tuleva vaalikausi lähtee liikkeelle niin en usko että täällä liikennepuolen osalta olipa ketä tahansa hallituksessa uusia isoja määrärahakorotuksia olisi

ensinnäkin se on tietysti vanhempien tehtävä mutta kyllä se on myös tämän yhteiskunnan tehtävä ja tätä yhteiskuntaa edustamme me hyvät edustajakollegat tässä eduskunnassa

ja sitten siirrytään alkuperäisiä puhui

on minusta hallituspuolueilta erittäin löperöä että te olette täälläkin hyväksymässä tämän puutteellisen ja vain oikeaan suuntaan menevän hallituksen esityksen

hän edusti

tämä on erityinen ollut tämä prosessi kaiken kaikkiaan

en ymmärrä sitä miksi ei haluta tehdä tätä muutosta nyt vaan todetaan useaan kertaan hallituspuolueen äänin siellä valiokunnan mietinnössäkin useampaan kertaan että tehdään tämä mielikuvamainonnan kieltäminen sitten kun meillä on täällä käsittelyssä alkoholilain kokonaisuudistus

mielikuvamainonta tarkoittaa sitä että tuotetta mainostetaan mieleen vaikuttavien kertomuksien hahmojen musiikin ja muiden epäsuorien elementtien kautta jotka eivät kuvaa itse tuotetta

käteen siitä lausuntokierroksesta monipuolisesta sellaisesta jäi että oli vain yksi asiantuntijataho joka fanaattisesti oli sitä mieltä että kieltoja ei tarvita ja se yksi fanaattinen puolustaja oli panimoliitto

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijat sanoivat että ei ole olemassa tutkimusnäyttöä siitä että valistuksella päästäisiin tässä asiassa eteenpäin

sen sijaan erittäin runsaasti aivan poikkeuksetta kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä että tämä hallituksen esitys on liian laiha

olisi pitänyt suoraan pystyä menemään siihen että mielikuvamainonta kielletään ja samoin kielletään urheilutapahtumissa ja yleisötilaisuuksissa mainonta

kun asiantuntijalausuntoja katsoo myös niitä kirjallisia niin näkee sen että ainoastaan todellakin jääkiekkoliitto on ollut se joka on ollut sitä mieltä että olisi hyvä jatkaa sitä että olisi tätä mainontaa siellä

jotkut ovat tuoneet esille ja erityisesti fanaattinen panimoliitto että sillä on valtavan suuri merkitys jääkiekolle miten paljon sieltä tulee sponsorirahaa

senpä johdosta thl päättää aika dramaattisesti oman lausuntonsa siihen ja kysyy että onko niin että panimoliitto tarvitsee jääkiekkoliittoa enemmän kuin jääkiekkoliitto panimoliiton rahoja

arvoisa puhemies

kiitos

arvoisa puhemies

kotikunnassani joensuussa sijaitsee pyhäselän vankila

vuosi sitten rikosseuraamuslaitos esitti omassa toimitilavisiossaan että se pitäisi lakkauttaa ja silloin tulitte julkisuuteen ja sanoitte että teidän toimestanne ja tämän hallituksen aikana sitä ei tehdä

nyt sitten on vihdoin saatu päätökseen lopullisesti se että joensuuhun rakennetaan uusi oikeus ja poliisitalo ja se on erittäin hyvä

nyt jos ajatellaan sitä mikä merkitys tutkintavankien kannalta on tällä että pyhäselässä on tämä vankila niin haluan kysyä kyllä nyt näihin säästöihin liittyen tähän julkiseen keskusteluun liittyen

mitä te aiotte tehdä että toiminnallisesti ja hyvässä kunnossa oleva pyhäselän vankila voi jatkossakin toimia

se tulee tarkoittamaan sitä että kansalaisten turvallisuus koko maassa vaarantuu poliisilaitokset vähenevät ja viime viikolla tuotiin esille että jopa kahdeksan laitosta jäisi enää koko tähän suureen suomeen liikkuva poliisi lakkautettaisiin kokonaan ja krpn toimintoja ajettaisiin tietyiltä osin alas

edustaja piiraiselle totean tämän liikennepolitiikan osalta että niistä hankkeista mitä tuossa luettelitte päätettiin jo linjaukset tehtiin silloin viime vaalikaudella liikennepoliittisen selonteon yhteydessä

eli minä koen kuitenkin nyt niin että meillä on aika rauhallinen hetki ja me ymmärrämme tämän että tämä kuntatalous on osa tätä julkista taloutta ja tämä tuli täällä keskusteluissakin esille

sen tiedän kyllä että radanpidon rahoitukseen saadaan hieman lisää ja se ansaitsee kiitokset mutta perustienpidon osalta minun käsitykseni mukaan tasokorotusta ei ole

nehän on ensimmäistä kertaa tosiaankin tähän kuntatalousohjelmaan kirjoitettu ja se on niin että meidänhän pitää hallituksessa jokaisen ministerin ja minun tietysti erityisesti kuntaministerinä katsoa sen päälle että siinä myös kestetään

tästä otan hypyn siihen kun täällä tuli joissakin puheenvuoroissa esille näitten turvapaikanhakijoitten osalta velvoitetaanko näitä kuntia perustamaan kuten tänään julkisuudessa oli vastaanottokeskuksia

ja tämän turvapaikanhakija asian osalta sen totean että minusta sisäasiainministeriö maahanmuuttovirasto ja spr ovat tehneet tosi hyvää työtä ja myös kollegani petteri orpo ja pitäneet minusta hyvin myös kuntia ajan tasalla siinä

sitähän ei kukaan meistä pysty nyt tällä hetkellä täsmällisesti sanomaan ja te tiedätte että meillä on välineet olemassa jos me tarvitsemme lisärahoitusta

tässä keskustelussa kaikista eniten on tullut puheenvuoroja tästä kuntien tehtävien ja velvoitteiden karsimisesta ja minä olen aistivinani sellaista hieman niin kuin epäuskoa että se ei voi onnistua

mutta sitten minä sanon sen että minä en ole ihan varma otettiinko sitä kaikissa ministeriöissä aivan vakavasti tai että onko se oikea tapa että annetaan vain rahamäärä ja sanotaan että hakekaa tämän verran

jos lukee hallitusohjelman ja sieltä vielä sen liitteen niin aika hyvin pääsee kyllä hajulle siitä mihin asioihin hallitus on pureutumassa ja mihinkä me olemme nytten tänä kesänä sen työn tehneet

oikeastaan tehtävät ovat semmoisia että ehkä niitä ei voi lopettaa mutta velvoitteita voidaan karsia esimerkiksi vaikka pätevyysvaatimuksiin liittyen

se ei tule olemaan helppoa ja ne eivät ole helppoja asioita koska niissä on tehty aina parannuksia ihmisten palveluitten kannalta tärkeisiin asioihin

sitten en kerkiä kaikkiin vastata sen sanon valiokunnan puheenjohtajalle tästä kriisikuntamenettelystä että todennäköistä on että meillä saattaa siinä olla muutamia kuntia mutta meillä on olemassa siihen onneksi välineet

yhdyn myös tähän toisen asteen koulutuksen tilanteeseen koulutuksen tasa arvon näkökulmasta mutta samalla kyllä kannan erittäin syvää huolta siitä mitä valtiovarainministeriö tänään ja suomen pankki viime viikolla ennustivat talouskasvun osalta ja ehkä meidänkin kannattaa pitää ne asiat mielessä kun tässä kovasti puolustamme myös koulutusta ja koulutuksen rahoja

minä olen itse miettinyt sitä onko todellakin niin että nyt nämä säästötoimet mitkä ovat olleet esillä aloituspaikkojen leikkaukset tai verkoston supistamiset tai lähiopetuksen vähentäminen kun rahoitusta on vähennetty ovat olleet niitä ainoita vaihtoehtoja joilla haetaan näitä rakenteellisia uudistuksia ja säästöjä

jotenkin haluaisin kysyä ministeriltä sitä onko siellä pöydällä ollut vaihtoehtoisesti muita